lisäksi esitetään että avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet voivat nykyistä joustavammin sopia yhtiön purkamisesta ja yhtiömiehen osuuden lunastamisesta

tämä pekkarisen vastaus oli itse asiassa hiukan yllättävä mutta tuli mieleen kuitenkin se että missä vaiheessa päätöksentekijät jotka luovat niitä edellytyksiä tietyille toimialoille vastaavat tukipolitiikasta tietyille toimialoille käyttävät tätä poliittista valtaa

nyt ministeri vapaavuori sanoitte että tvo ei pysty sitovasti sitoutumaan minkäännäköiseen aikaan tässä

lakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten että avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö syntyvät yhtiön tultua rekisteröidyksi

tässä hallituksen esityksessähän on kysymys kuitinantovelvollisuudesta ja se on minun mielestäni erittäin tärkeä asia ja koko pitkän kansanedustajaurani alusta lähtien olen pyrkinyt pitämään tätä asiaa esillä

lisäksi ehdotetaan säännöksiä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yh tiösopimuksen vähimmäissisällöstä

no jätän tämän kuvaamisen tähän mutta kyllä meillä on tälläkin hetkellä suomessa erilaisia hankkeita joissa ovat hämärtyneet ne rajat ja nyt en tarkoita tässä yhteydessä edustaja pekkarista siinä mielessä mutta haluan tuoda nämä asiat esille kun vastasitte sillä tavalla kuin vastasitte

valiokunta katsoo että ehdotetut muutokset joiden mukaisesti henkilöyhtiön synty edellyttää rekisteröintiä ja sen perustana on oltava kirjallinen tietyt vähimmäisedellytykset täyttävä yhtiösopimus selventävät nykyistä oikeustilaa ja parantavat oikeusvarmuutta

jossain määrin hallinnollinen taakka lisääntyy yhtiösopimuksen ja yritysmuodon muutosten tullessa voimaan vasta rekisteröinnistä eikä siis sopimuksen tekemisestä

kyllä näissä hyvin tarkkana täytyy olla eikä se tarkoita pelkästään sitä että itse siihen päätöksentekoon silloin osallistuu kun päätetään tuesta tai jostain toimialaan liittyvästä jutusta vaan on mukana myöskin siinä valmistelussa

eivät perussuomalaiset ole leikkaamassa puuenergian tuotantotukea missään vaiheessa vaan perussuomalaiset ovat kyllä leikkaamassa tehottomia yritystukia

se rajoittuu silloin tämmöiseen valmisteluun asti jos siitä saa henkilökohtaisesti itse taloudellista hyötyä tai lähipiiri saa taloudellista hyötyä

taustaksi otan nyt tässä ensimmäisen kirjallisen kysymyksen perusteluosasta yhden kappaleen

kyllä nämä ovat semmoisia tarkkoja rajoja jotka täytyy pystyä vetämään

kyllä suomessakin vaikka me olemme tämän suhteen suhteellisen hyvässä asemassa noin globaalisti ajateltuna meidän täytyy tarkkailla itsekin näitä asioita koko ajan

edustaja pelkonen otti hyvin tärkeitä asioita esille nimenomaan tämän yrittäjien epätasa arvoisuuden ja sitten nämä yrityksille tulevat kustannukset

minä olen ihan samaa mieltä edustaja pelkosen kanssa siitä että yrityksien täytyy olla tasa arvoisessa asemassa kilpailullisesti

tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöpakko käteistoimialoilla olisi tehokas keino näiden alojen harmaata taloutta vastaan

valiokunta pitää tärkeänä erikseen selventää syntyvätkö esimerkiksi yhtiömiesten väliseen voitonjakoon tehtävien muutosten verotukselliset vaikutukset nykyiseen tapaan sopimuksen tekohetkellä vai vasta muutosten rekisteröinnistä

mikään toinen yritys ei saa hyötyä suhteessa toiseen yritykseen sillä että pystyy ja haluaa harjoittaa esimerkiksi harmaata taloutta

sen lisäksi todetaan myöskin

kirjanpidon ohimyynti toteutetaan jättämällä osa myynnistä lyömättä kassakoneeseen tai korjailemalla kassakonenauhoja jälkikäteen

olen myös sitä mieltä niin kuin edustaja pelkonenkin että kaikista kustannuksista jotka tulevat yrityksille ja jotka lainsäädännöllisesti tuodaan sinne pitäisi pyrkiä kyllä eroon niin että mahdollisimman vähän niitä tuodaan

valiokunta puoltaa lisäselvitysten tekemistä siitä tukevatko tällä hetkellä käytettävissä olevat yhtiöoikeudelliset rakenteet kaikilta osin markkinoiden nykyisiä kuten yhteissijoittamisen edistämisen tarpeita

raportin toimenpide ehdotuksissa listataan yhtenä kohtana tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttövelvollisuus ravintola alalla ja muilla asiakkailta paljon käteissuorituksia vastaanottavilla aloilla

arvoisa puhemies

siis nämä tyyppihyväksytyt kassakoneet ovat sellaisia joita ei pysty manipuloimaan tai voihan sitä yrittää mutta tiedot näissä kuitenkin säilyvät

minä omassa puheessani kiinnitän huomion muutamaan ministerin antamaan lauseeseen ministerin puheessa ja muutamiin seikkoihin sitten itse tässä asiassa

talousvaliokunnan mietintö on yksimielinen

meillä alkoholilaissa kun ei ole määritelty tätä niin tuolla kentällä on tilanteita joissa alkoholitarkastaja antaessaan luvat voi antaa jollekin yritykselle alkoholiluvat ilman että vaatii kassaa ja toiselta yrittäjältä vaatii alkoholiluvan ehtona kassakoneen käyttöä

yleiskeskustelu päättyi

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

tämä asettaa yritykset siinä mielessä eriarvoiseen asemaan että toinen yritys voi päivän päätteeksi omasta päästä ottaa sen tiedon paljonko tänään myytiin ja toinen ottaa sitten kassanauhasta sen tiedon

no ei johtanut sitten tämäkään lakialoite tietenkään mihinkään ja meillähän käytännössä on tällä hetkellä alkoholilaissa määräys siitä että kuitti pitää antaa mutta ei kuitenkaan ole sitten määräystä siitä että pitäisi olla kassakone

kun tässä ministerin puheessa tuli lause että joustava perheen ja työn yhteensovittaminen on yksi motiivi niin tätä on kyllä hirveän vaikeaa tässä nähdä

sillä on kyllä merkitystä arvonlisäveroihin ja kaikkiin muihinkin kustannuksiin mitä yritykset sitten maksavat

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista

eli minäkin olen törmännyt paikkoihin missä myydään mietoja alkoholijuomia ja käytännössä olutta ja siideriä ja viiniä ja kassakoneena toimii kenkälaatikko ja kuitti pitää erikseen pyytää tai sitten vastaus voi olla että menee jonkun aikaa kun se kirjoitetaan tai sitten vastaus on että ei meillä ole kuittia

toinen on sitten tämä kustannusasia

periaatteessa onnistuessaan ne tuplataan mutta käytännössä kuitenkaan mitään muutoksia ei tule tapahtumaan ainoastaan kotihoidon tuki leikkautuu puolella

esityksen mukaan kht ja jht tilintarkastajat sekä tilintarkastusyhteisöt ja jhtt yhteisöt maksaisivat perusvuosimaksun lisäksi erillistä lisävuosimaksua

se on käytännön tilanne ja tämän johdosta on nimenomaan erityisen tärkeätä se että jos me luomme kuitinantovelvollisuuden niin sitten meillä myöskin velvoitetaan tyyppihyväksytyn kassakoneen käyttöön

nyt jos meillä on yrittäjiä joilla ei ole näitä kassatietoja kirjanpidossa vaan omasta päästä on annettu tiedot sinne kirjanpitoon niin verotarkastustilanteessa edelleen nämä yritykset ovat epätasa arvoisessa asemassa

pääministeri sanoi että yrittäjäperheissä toinen vanhempi tekee yrittäjänä pitkää päivää työtään sitten lapsi viedään päivähoitoon ei se sen kummallisempaa ole

vuosimaksun lisäksi tilintarkastajina toimivilta luonnollisilta henkilöiltä tilintarkastusyhteisöiltä jhtt tilintarkastajilta ja jhtt yhteisöiltä perittäisiin laadunvalvonnan perusmaksu sekä yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajina toimivilta laadunvarmistuksen valvontamaksu

verotarkastusta ei voi suorittaa toisessa yrityksessä jossa ei ole tietoja mutta toisessa yrityksessä vedetään niitä päivittäisiä kassanauhoja auki ja verotarkastus pystytään asianmukaisesti suorittamaan

edustaja männistölle kun hän kyseli näistä suomen pankin voittovaroista onko niitä ja voiko niitä budjettiin laittaa

kun edustaja toivakka otti täällä salissa esille sen että tämmöiset keski ikäiset reilusti keski ikäiset herrasmiehet vastustavat voimakkaasti tätä uudistusta ja katsoin että itse hiukan lukeudun tähän porukkaan niin ottaisin esimerkin myös sitten tämmöisestä yrittäjäperheestä

esitys on osa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelmaa ja yksi hankkeista joilla lisätään käteisen rahan käytön valvontaa vaikuttamalla kansalaisten asenteisiin ja järjestämällä viranomaisvalvonta

arvoisa puhemies

kuitenkin suomen pankki on suomen pankki ja oletettavasti näitä voittovaroja siellä on käytettävissä näin on ainakin sanottu että on ja suomen pankilla ei ole riskejä ja riskit ovat hallinnassa

edustaja pekkarinen toi näitä monia tärkeitä asioita esille ja kertoi myöskin sen mitä ministeri rinne täällä lupaili

tämä on hyvä juttu ja kun kuulin ensimmäisen kerran tästä hallituksen esityksestä niin ajattelin että tulisikohan nyt se päivä että pääsisi täällä pöntössä kerrankin kehumaan edes yhtä hallituksen esitystä että tämä on hyvä juttu mutta valitettavasti kun tätä lukee eteenpäin sitten täytyy vain todeta että ei vieläkään tullut se päivä

mutta pekkarinen toi esille nyt aika tärkeän asian sen että kun näyttää siltä että kokoomus ei ainakaan kehyksien ulkopuolelle mene täällähän he kertoivat että jopa nämä päätökset pitävät että niitä ei revitä auki mutta myöhemmin lievensivät kantaansa siinä että kehyksissä täytyy pysyä niin jos kehyksissä pysytään ja rinne vastaa oikeastaan niihin lupauksiin mitä ne muut olivat vitsit mitä hän lupasi tänä päivänä niin ei ole käytännössä oikein mitään muuta ratkaisua kuin sitten tutustua tähän meidän perussuomalaisten vaihtoehdon kehyksiin

tämä keskustelu tässä salissa varmastikin osittain kertoo siitä ilmapiiristä missä tätä asiaa on käsitelty ja todellakin haluan itsekin korjata sen ettei jää nyt semmoista väärää kuvaa siitä että puhuttaisiin simputtamisesta

talousvaliokunta pitää kannatettavina hallituksen esityksen tavoitteita luoda yksinkertainen ja tasapuolinen tilintarkastajien valvonnan maksujärjestelmä kiinnittäen kuitenkin huomiota seuraaviin seikkoihin

lindtmanille voisi sanoa siitä kun puhuit näistä yrityksien poistoista että perussuomalaisilla on budjetissa tuotannollisten investointien verotuksessa hyväksyttävien poistojen kaksinkertaistaminen tulevalle vuodelle siis poistot kaksinkertaistuvat

käteisen rahan käytön valvonnan lisäämiseen tähtäävät myös toimintaohjelman hanke säätää lailla siitä että palkka on pääsääntöisesti maksettava työntekijän ilmoittamalle tilille

sen lisäksi minä haluaisin itse asiassa puhua myöskin rintaruokinnasta vaikken olekaan sen alan spesialisti mutta isä olen ja kolme poikaa minulla on

patentti ja rekisterihallitus johon tilintarkastajien valvonta on juuri siirretty on lähes kaikkien toimintojensa osalta nettobudjetoitu valtion virasto mikä merkitsee sitä että kunkin toiminnon menot katetaan sen käyttäjiltä perittävillä maksuilla

tämä on stilistinen yksityiskohta ja pikkuisen poikkean tästä aiheesta mutta otan sen nyt esille tästä sen takia koska pankit eivät anna niille henkilöille tiliä eivät siis myönnä tiliä niille joilla eivät ole luottotiedot kunnossa

tämähän käytännössä tarkoittaa sitä että tämä on rajattu niin että äiti on ensimmäisen puolitoista vuotta kotona hoitamassa lapsia minkä jälkeen sitten toivotaan että isä tulisi hoitamaan sen toisen puolen

arvoisa puhemies

mutta jos kuitenkin pyritään vaikuttamaan vastalauseen tekstisisältöön niin sitä valitettavasti ei voi hyvällä syylläkään sanoa tekniseksi neuvonnaksi

ei pistotarkastuksilla tai valvonnan lisäämisellä saavuteta mitään etua jos ei ole sitä aineistoa mistä tehdään niitä tarkastuksia

työlainsäädännön noudattamista pimeitä työntekijöitä jnp

tällaisia pieniä kysymyksiä on mutta sitten vähän isompi asia on se että pääministeri sanoi nyt tässä debatissa vastauksena että tämä ei ole säästöhanke

talousvaliokunta yhtyy asiantuntijakuulemisessa esitettyyn näkemykseen jonka mukaan valvonnan resursoinnin ja sen myötä kustannusten tulee olla tarkoituksenmukaisessa suhteessa valvonnasta saataviin hyötyihin

kuitinantovelvollisuus on tällä hetkellä alkoholilaissa mutta ei kassankäyttöpakkoa

miten käytännössä se toteutetaan

esityksessä ehdotetaan että myös alkoholin anniskelusta tarjottaisiin kuitti tämän lain nojalla

arvostelee niitä säästöjä ja tekee jopa välikysymyksen ja minusta se osoittaa että oppositio ei ole ollenkaan kärryillä siitä missä taloudellisessa tilanteessa suomi tänä päivänä on

meillä ei pitäisi olla sellaista lainsäädäntöä mitä ei pystytä käytännössä toteuttamaan

valiokunta muistuttaa että luotettava tilintarkastus edellyttää joka tapauksessa uskottavaa valvontaa joka puolestaan ei ole toteutettavissa ilman asianmukaisia resursseja

alkoholijuomien anniskelua koskeva erityinen kuitinantovelvollisuus ei erityisesti vaikuta alkoholin yksilölle tai yhteiskunnalle aiheuttamiin haittoihin

näin sanoi sasi ja tästä voidaan vetää se johtopäätös että jompikumpi näistä herroista pääministeri katainen tai edustaja sasi puhuu totta mutta vain toinen

talousvaliokunta tähdentää vielä että tilintarkastusvalvonnan uudelleenorganisoinnin toimivuuden seurannan tulee kattaa valvontajärjestelmä kokonaisuudessaan

näin ollen ei ole olemassa sellaisia painavia syitä joiden vuoksi alkoholijuomien kuitinantovelvollisuudesta tulisi edelleen säätää alkoholilainsäädännössä

tämä merkitsee että työmäärän seurannan lisäksi myös maksuperusteiden tarkoituksenmukaisuus tulee arvioida seurannan yhteydessä

eli suomeksi sanottuna tämä minun tulkintani mukaan tarkoittaa sitä että alkoholilaista poistetaan kuitinantovelvollisuus se on säädetty tällä lailla mutta ei edellytetä edelleenkään sitä että alkoholia myyvissä paikoissa olisi tyyppihyväksytty kassakone

yrittämisen tasa arvoisen aseman linjaus on semmoinen että jos yritykset toimivat vierekkäin ja toisella ei ole kassakonetta ja toinen käyttää kassakonetta toinen jolla ei ole sitä kassakonetta ajaa huvipurrella ja toinen kenellä on se kassakone rimpuilee verojen kanssa

pidätte tiukasti linjastanne kiinni mutta siirrätte tämän koko projektin toteuttamisen seuraavalle vaalikaudelle ja mieluummin sinne vaalikauden puoleenväliin niin että sitten jää seuraavallekin hallitukselle mahdollisuus harkita kannattaako tämä asia viedä loppuun asti

kaikkinensa kreikan lainaohjelman muutokset kasvattavat suomen riskejä ja vastuitamme muiden euromaiden taloudesta sekä lisäävät valtion menoja

mutta tämä on erityisen suurta pettymystä aiheuttanut nyt tämä että viinaa voi myydä edelleen ja kassa on kenkälaatikko

meille aikoinaan sitä markkinoitiin ja hyvin perusteltiin kuinka välttämätön tällainen väliaikainen vakausväline on ja korostettiin että väliaikaisesta vakausvälineestä on kysymys ja sen jälkeen meille perusteltiin kuinka tärkeätä on olla evmssä se on pysyvä vakausmekanismi ja aivan välttämätön nyt sitten kun luovutaan ervvstä

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan kuluttajaturvallisuuslain muuttamista siten että nykyinen kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta valtiollistettaisiin turvallisuus ja kemikaalivirastoon

kun näyttää selvältä se että hallitukselle ei käy tupakkaveron korottaminen ei käy oppivelvollisuusiän korottamisesta luopuminen eikä näytä käyvän mikään muukaan niin voiko tämän lapsilisäjärjestelmän sisällä tehdä tämän leikkauksen oikeudenmukaisesti ja reilusti niin että lapsilisä olisi jatkossa porrastettuna tulojen mukaan

edustaja pelkoselle vielä

eduskunnan tarkastusvaliokunta on puuttunut tähän asiaan antanut selkeät ohjeet miettinyt tätä asiaa hyvin paljon ja kertonut miten tämä pitäisi ratkaista

muutoksen myötä kuluttajaturvallisuusvalvonta ja sitä koskeva lainsäädäntö irrotettaisiin ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudesta samalla kun terveydenhuoltolakia tarkistetaan

kuitinantovelvollisuus ei ratkaise nimenomaan tätä asiaa mistä nyt tässä lakialoitteessa puhutaan koska meillä on alkoholilaissa asetuksella säädetty kuitinantovelvollisuus

lisäksi ehdotetaan poistettavaksi eräitä kuluttajapalveluita tarjoavien uusien toiminnanharjoittajien velvollisuus tehdä toiminnastaan ilmoitus valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista

ihan mielenkiinnosta sitten katsoin mitä meidän kaikkien tietolähde wikipedia ervvstä sanoo

siis perussuomalaiset ei ole irtisanomassa yhtään tekevää kättä julkiselta sektorilta sen sijaan kokoomus ja sdp ovat

elinkeinotoimintaan kohdistuvan hallinnollisen taakan vähentämistä sääntelyä purkamalla sekä kuntien tehtävien karsimista

kuluttajille suunnattujen palveluiden turvallisuutta valvovan tahon vaihtumisen myötä on tarkoitus toteuttaa laaja periaatteellinen valvonnan toimintatavan muutos